no niin ja nyt tämän debattikeskustelun loppusuora rupeaa aukenemaan ja sen aukaisee edustaja östman

arvoisa herra puhemies

kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa todettiin että suomi tarvitsee menestyäkseen menestyvää yritystoimintaa

siinä otettiin varsin voimakkaasti kantaa aivan oikein siihen että tarvitaan uutta yritystoimintaa tarvitaan tukitoimenpiteitä siitä että uusi innovatiivinen yritystoiminta pystytään tuotteistamaan ja tekemään uusia menestysartikkeleita jotka ovat tälle maalle tärkeitä

äsken edustaja gestrin puhui vain ruotsia ja se ei ehkä kaikille tullut perille

nyt me saamme kuulla siitä lyhennelmän suomeksi

mutta haluaisin kääntää esille mitalin toisen puolen

minusta keskustelussa joskus ainakin unohtuu se että kannattaa pitää huolta nykyisin toimivan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksista ja kehittymisen edellytyksistä

alle

arvoisat edustajat aikaisemmin jaetun menettelytapaohjeen mukaisesti siirrymme nyt ministeripuheenvuoroihin

käsittelyyn esitellä valtioneuvoston liikunta ja anteeksi ei liikuta vaan liikennepoliittinen

kiitoksia

aika oli täysi jo ajat sitten

meillä on olemassa itse asiassa aika runsaasti instrumentteja joilla tätä tärkeää toimintaa voidaan viedä eteenpäin ja pidän tärkeänä että näitä instrumentteja myöskin jatkossa erittäin voimakkaasti käytetään ja jos tarvetta on innovoidaan vielä uusiakin instrumentteja

osittain ainoaan osittain toisen käsittely esitellään paineiden syy yhdestoista on sekin ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

keskustelu on päättynyt

pyytäisin edustajia ottamaan tämän huomioon ja suuntaamaan keskustelua nyt nimenomaan vuorossa oleville ministereille

eduskunta hyväksyy sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja

puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt jo eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä lausumaehdotuksella asiaa

toiseen käsittelyyn esitellään parveili sen kahdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen yhdeksäs aasi

puhemiesneuvosto eroteta asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

minusta tässä hallituksen ohjelmassa on aika selkeä linjaus kuntapolitiikasta kun täällä todetaan että kunta ja palvelurakenteen uudistamista jatketaan palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi sekä menokasvun hillitsemiseksi molemmilla raiteilla jatketaan ja tämä kunta ja palvelurakenne ei tietenkään ole itseisarvo vaan väline näitten palveluitten saatavuuden turvaamiseksi

päivitetäänpäs tämä lista niin levottomuus salissa hieman pienenee

elikkä tulen myöntämään tässä debattiosuudessa vielä seuraavat vastauspuheenvuorot

edustaja erkki virtanen ihan luvalla

yritetään jossain vaiheessa päästä tuonne puhujalistankin puolelle

takaisin puhujalistaan

siinä suhteessa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro oli täysin käsittämätön täysin käsittämätön että tällä uudistamisella ikään kuin raunioitettaisiin kuntien peruspalveluja

edustajat männistö heinonen zyskowicz rauhala urpalainen lehti kauma kuusisto ja rundgren

ja kyllä minusta näyttää nyt vähän siltä että edustaja hakkarainen on myöskin halukas käyttämään vastauspuheenvuoron

arvoisat edustajat nyt tälle debatille varattu aika on käytetty ja me kuulemme tässä ministereitten ikään kuin loppuyhteenvetopuheenvuorot ja sen jälkeen menemme puhujalistaan

gustafsson haluan yhtyä kannattamaan teidän puheenvuorossanne esille ottamaa ajatusta siitä että tarvitaan parlamentaarista valmistelua ei niinkään kuntalain uudistamista vaan vähän laajemmin kuntien roolia ja asemaa tulevaisuuden suomessa pohtivaa

ne eivät tule välttämättä tässä järjestyksessä mutta lähdetään purkamaan ja nyt on sitten vain äärimmäisessä hädässä mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroa

minusta se olisi hyvä ajatus ja luulen tai en luule vaan tiedän että kokoomus esimerkiksi eduskuntavaalitavoitteissaan nostaa tämän keskeisesti esille

ministeri pekkarinen kertoi aivan oikein niistä varsin massiivisista pyrkimyksistä millä valtiovallan toimin on yritetty nimenomaan tuotekehitykseen metsäteollisuuden suhteen panostaa

tämän pääluokan käsittely keskeytetään

siirrytään käsittelemään pääluokkaa

minulle syntyy väkisinkin sellainen kuva että teidän kritiikkinne tätä kelamaksun poistoa kohtaan kumpuaa vanhasta suomalaisesta kansanviisaudesta väärin sammutettu

nyt päätetään

ehkä on kuitenkin huomattavaa se että lienee totta että hieman siellä teollisuudessakin tässä takavuosina tuudittauduttiin sellaiseen tilanteeseen että voidaan jatkaa tämän perinteisen konseptin puitteissa määrättömiin ja sitä laskua ehkä joltakin osin maksetaan

minä olen varmaan vähän huono oppinen mutta minun on pakko kuitenkin nyt kysyä kun minulla on tämä julkilausuma tässä edessäni jossa sanotaan että ateenassa on esitetty yhteiseurooppalaisia velkapapereita sitten vaaditaan suoranaisia koronalennuksia kreikan ja irlannin rahoitustukipaketteihin maksuaikataulujen pidennyksiä

puheenjohtaja heinäluoma jos te ette arvosta kuntaliiton hallitukselle näitten toimenpiteitten johdosta antamaa tunnustusta niin arvostakaa edes niitä peruskuntien johtajia joilta tämä viesti tulee aivan selvästi poliittisille päättäjille

minäkin haluaisin että ministeri hieman tarkemmin yksilöisi tätä ongelmaa mikä nyt on julkisessa keskustelussa aika paljon ollut esillä miten euroopan unionissa eri maat voivat eri tavalla ikään kuin ylösrakentaa tätä teollisuutta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puheenjohtaja urpilainen kysyn teiltä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

tähän debattiosuuteen kolme vastauspuheenvuoroa järjestyksessä turunen pekkarinen soini ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro ja sitten siirrytään nopeatahtiseen keskusteluun

mediakeskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemän sasi apua myös eusta erotat aasialaiset ja hallintovaliokunta keskusteluja ministeri räsänen esittelee hallintovaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

tennilä te käytitte taannoisessa puheenvuorossanne termiä kokoomusagitaattori

minusta on erittäin hieno asia että on tarjoutunut mahdollisuus tämmöiseen ajankohtaiskeskusteluun ja ikään kuin haluaisin jatkaa asian kehittelyä siitä näkökulmasta olisiko mahdollista tämän vaalikausittain annettavan turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon lisäksi mikä on mielestäni toiminut hyvin saada aikaan käytäntö jolloin täällä eduskunnassa täysistunnossa voitaisiin käydä keskustelua suomen turvallisuusympäristöön liittyvistä asioista puhua siitä kehityksestä ja niistä mahdollisista uhkista joita siinä esiintyy

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sekä lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on pää on kevyt lähetekeskustelua varten esitellään puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

keskustelu naisia esittelee valtiovarainministerin

kiitoksia

minulla ei aivan valmista konseptia ole mutta joku tämmöinen kevennetty ja nopeutettu selontekomenettely voisi tässä suhteessa toimia hyvin

ajattelin että edustaja zyskowicz haluaa säästää puhemiehen toiselta puheenvuorolta ja siksi olin tavattoman kärsivällinen

sitten jatkamme puhujalistasta

pyrin myöntämään ne ja ministeri vastaa sitten tämän debattiosuuden loppuun niin että saadaan tämä aika niukka aika hyödynnetyksi kaikkein parhaiten

ahaa

lähetekeskustelua varten esitellään päivi herzin kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

nyt on turha pyytää enää

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

halutaanko käyttää pieni minidebattikierros joka heijastuu sitten tietenkin varsinaisten puheenvuorojen määrään otaksuisin

painakaa sitä vastauspuheenvuoro painiketta ja jos ministeri ottaa ylös näitä kysymyksiä niin tämän debatin jälkeen olisi heti mahdollisuus sitten vastailla

nyt me annamme puheenvuoron ministerille

ehkäpä tässä jatkokeskustelussa herrat noudattavat aloitteentekijän minun mielestäni aika oikeaan osunutta huomautusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväisesti kolmas aosis käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kiitoksia ministeri vapaavuori

minä pyytäisin edustajia olemaan kärsivällisiä

kyllä se vuoro tulee kun jaksaa rauhassa odottaa

hurskaisen puheenvuoron johdosta olin vähän pahoillani että hän ehkä jollakin tavalla kuuli väärin tai käsitti väärin mitä sanoin